arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

rajamäki joka nyt ei ole salissa vieläkin haikailee niitä ministeriaikojaan ja aina ottaa esille näitä poliisi ja hätäkeskusasioita hyvin määrätietoisesti unohtaen kuitenkin sen että hän jätti hyvin hajallaan olevan hätäkeskuslaitoksen jossa oli johtajuusongelma jossa oli tietotekniikkaan liittyen pelkkiä haasteita

opposition tekemä välikysymys on siinä mielessä tietysti aiheellinen että pääkaupunkiseudulla asuminen on kriisissä mutta tästä me olemme yksimielisiä myöskin valtioneuvoston kanssa ja ministeri kiurun kanssa että toimenpiteitä tarvitsee tehdä

arvoisa herra puhemies

tulee määrätietoisesti pyrkiä tekemään ratkaisuja jotka vaikuttavat asuntojen määrän lisäämiseen ja ministeri on osaltaan myöskin toiminut mutta myöskin pitää löytää uusia keinoja todella vaikuttaa siihen päämäärään että asuntoja nopeasti lähtee syntymään

tämä keskustelu asumisesta on tietysti hyvin ajankohtaista mutta se on ollut sitä pitkään eikä se nyt mitenkään kohdistu ministeri kiuruun tietenkään

kun itse ajattelen että meillä on toimivia yrityksiä markkinoilla jotka ovat tähän saakka voineet tyydyttää tarpeen hyvin ne ovat rakentaneet tuhansia asuntoja tälle seudulle vuosittain miksi emme hakisi senkaltaisia ratkaisuja joilla lainsäädäntöteitse kannustamme niitä tekemään jatkossakin asuntoja

välillä on ollut erilaisia tilanteita ja erilaisia asioita millä on saatu myöskin aikaan ja tietysti teen kaiken voitavani osaltani että tuen ministeriä että ministerinkin tulevat ratkaisut ovat senkaltaisia jotka oikeasti näkyvät käytännössä mutta en pidä kuitenkaan hyvänä sitä että me lähdemme niin kuin kaikkien yhteisiä varoja nyt suoraan käyttämään asumiseen vain sen takia ettei olisi toimijoita

ne ovat valmiita siihen kun vain teemme toimenpiteitä vähän samaan suuntaan kuin edellisellä kaudella jotka välittömästi vaikuttavat uusiin asuntoihin ja antavat kannustuksen tekemiseen

edustaja kivelä on kyllä pahasti ajasta jäljessä nimittäin asumisoikeuteen liittyvä lainsäädäntö muutettiin hetki sitten ja se muutettiin juuri siihen suuntaan kuin kivelä halusi

täällä laskennallinen ja kulutukseen perustuva malli ovat aiheuttaneet kovasti paljon keskustelua ymmärrettävästi ja siitä käytiin paljon keskustelua myöskin ympäristövaliokunnassa suuntaan ja toiseen

sen takia valiokunta otti vahvasti myöskin kannan siihen että kulutukseen perustuva on aina ilmoitettava kun tieto on olemassa jotta sitten tulevalla ostajalla olisi myöskin näkemystä siitä mihinkä kiinteistön osalta on mahdollisuuksia ja toisaalta myöskin se energiankulutuksen vähentäminen on keskiössä ja kaikki toimenpiteet sen kannustamiseksi pitää tehdä

edustaja mäkipää totesi ettei tunne koko lakiesitystä

edustaja kaikkoselle totean kun hän yhtyi tuohon mäkipään arvosteluun siinä miksi pitää tarkastajan tulla

yksi selkeä selitys myöskin valiokunnassa oli se että energiankulutusta pitää pyrkiä vähentämään ja tarkastaja on nimenomaan henkilö joka konsultoi myöskin sitä asukasta ja tulevaa asukasta tästä näkökulmasta

kyllä minun täytyy jotenkin ajatella että kun kuuntelee ministeri virkkusen aloituspuheenvuoroa täällä vastauspuheenvuoroa välikysymykseen niin täytyy kyllä ymmärryksessä olla jonkun verran vikaa nimittäin koko aika tässä kuntauudistuksessa on korostettu sitä että lähipalvelut halutaan turvata tasapuolisesti koko suomessa

nyt tänään pöytään heitetty keskustan malli maakuntatasoinen monitoimialainen kuntayhtymämalli lisää uuden portaan se lisää byrokratiaa se lisää hallintoa ja tämä on ihan varma ja se lisää huomattavan paljon etäisyyttä myöskin ihmiseltä kuntapäättäjään jatkossa

arvoisa puhemies

täällä keskustelua käydään aktiivisesti aiheesta mitä pitäisi lähestyä minun mielestäni toisella tavalla ja se toinen tapa on se että työ on tärkein koska ihmiset sitä haluavat tehdä

väitän että sille sukupolvelle joka nyt on siirtymässä työelämään tai valmistumassa tai sanotaan että tätä porukkaa nuoremmalle väelle on itsestään selvää että työtä tehdään silloin kun sitä on

kyllä se kaupan myyjä on se sitten millä tahansa tavalla kaupassa osallisena niin tänä päivänä tämä nuorempi sukupolvi ajattelee jo niin että työtä on tehtävä silloin kun sitä on ja he ovat valmiit tekemään sitä ihan milloin vain

rajamäen puheenvuoroon halusin puuttua siltä osin kun hän totesi että ulkomaalaislainsäädäntö tällä eduskuntakaudella hallituksen toimesta on mennyt hakoteille

okei myönnettäköön että siitä alkoi varsin laajamittainen keskustelu mikä liittyy tähän suomalaiseen ulkomaalaislainsäädäntöön ja nimenomaan tähän houkuttelevuuteen onko suomi sitä vai eikö se ole sitä

mutta ed

oinoselle joka siellä seisoskelee sanon sen että juuri tässä isossa merkittävässä lakimuutoksessa vuoden takaisessa tilanteessa jossa hallintovaliokunta muutti sitä lakia aika hurjastikin perussuomalaiset eivät olleet mukana

arvoisa herra puhemies

niin kuin on kuultu erinomaisen hyvä lakiesitys on taas käsittelyssä eduskunnassa kiitos siitä

se pääsääntöisesti kohdentuu kehumaan tätä tehtyä lakiesitystä

ensinnäkin se viesti että tällä lailla todella on vaikutusta on erittäin vahva

elikkä lain perimmäinen tarkoitus se että sillä on vaikutusta on tämän viestin perusteella minkä nyt tässä lyhyellä aikajänteellä olen saanut on ollut erittäin myönteinen

se mikä tähän tietysti liittyy suhdanteesta ja finanssikriisistä johtuen on se huoli mistä ne yksityiset yritykset ja yksityiset toimijat sitten sen oikean rahan saavat

valtio takaa mutta mistä sen rahan saa

tähän kohdentuu erinomaisen suuri huoli

sitten nostaisin esille myöskin aran en sano resurssit vaan päätöksentekokyvyn ja sen että tämä ei jäisi sitten jonkun organisaation rattaisiin vaan että kykyä löytyy ja aikataulullisesti joustavuutta

ja nyt te haluatte yhä edelleen keskustassa koko suomeen maakuntamallin joka kainuun kokemuksen kautta keskustavetoisesti on tullut tiensä päähän

elikkä se tämänhetkinen tilanne joka arassa päätöksien tekoon liittyy aikataulullisesti voidaan puhua joissakin asioissa kuukausista niin se tietystikään ei ole kestävä tässä yhteydessä ja tältä osin tietysti toivon että kiinnitetään myöskin huomiota aran resursseihin ja tehokkuuteen

mikä tämä yhtälö voi olla

eu seminaarit saksan ja sen jälkeen arvoisa rouva puhemies

pekkarinen tulevaisuus on politiikkaa

kun viittasin ed

rajamäen ryhmäpuheenvuoroon ja siellä osioon sisäiseen turvallisuuteen liittyen niin tässä yh teydessä haluan todeta sen että hänen jäljiltään jäi satoja työttömiä poliiseja kun hän oli ministerinä

toinen asia

arvoisa puhemies

yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen olisi valtion kokonaan omistamalla veikkaus oyllä julkisoikeudellisella raha automaattiyhdistyksellä ja hevosjalostus ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestön kokonaan omistamalla fintoto oyllä

tietysti kun puhutaan aluehallintouudistuksesta ja selonteosta liittyen siihen niin talvivaara tähän varmasti liittyy ihan oleellisena osana

talvivaaran prosessi ja se teknologia mitä siellä käytetään on kaikille suomalaisille oli sitten ely keskuksessa pääkaupunkiseudulla taikka kainuussa taikka missäpäin tahansa aluetta sijaitseekaan se ely keskus niin se osaaminen on omalla tasollaan

arpajaislain kokonaisvaltaisen uudistamisen taustalla on pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen ohjelma jonka mukaan hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin rahapelaamiseen liittyvien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi rikollisuuden torjumiseksi ja rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttämiseksi muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä sen takaamiseksi että viranomaisilla on riittävät voimavarat laittomaan pelitarjontaan puuttumiseksi

mutta kun keskusta peräänkuuluttaa maakuntaliitoille taikka alueen toimijoille lisää mahdollisuutta toimia voimaa niin olisi pitänyt viedä aluehallintouudistus silloin heti alun perin pidemmälle kuin vietiin

arvoisa puhemies

tässä täytyy muistaa nyt että perusteluissa sanotaan että siellä vallitsevan huonon turvallisuustilanteen vuoksi joka voi johtua kansainvälisestä tai maan sisäisestä aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta

haluaisin kumminkin tässä yhteydessä nostaa esille sen niin kuin täällä on todettu että kotouttaminen on yksi tärkeimpiä asioita kaiken tämän ohella kotouttaminen on tärkeimpiä asioita

hallitusohjelmassa on aivan loistava kirjaus metropoliohjelman osalta että siellä viisi kärkihanketta joista yksi on maahanmuuttajiin liittyvä kokonaisuus ja se on määritelty erikseen

sinänsä ihan hyviä sääntelyn purkuun ja tehtävien karsintaan liittyviä avauksia keskusta on tehnyt mutta tosiasia kuitenkin on se että julkisen talouden kestävyysvajetta ei pelkästään näillä pureta

täällä on keskustelussa viime hetkinä unohtunut se tosiasia mikä on kunnissa kuntatalous ja kuntien mahdollisuus selvitä huomisesta vähenevän työntekijämäärän vallitessa

tältä osin pääkaupunkiseudun kunnat ja valtio ovat tehneet aiesopimuksen jo viime vuoden puolella joka odottaa voimaantuloaan sen takia että odotamme valtion taloudellista panosta vähäistä sellaista tähän

se nimittäin puretaan myöskin rakenteita muuttamalla

arvoisa puhemies

muutamaan asiaan kiinnittäisin huomiota

meidän pitää taata ne keskustankin tärkeäksi korostamat peruspalvelut jatkossa ja niitä ei taata nykyisen kuntarakenteen maailmassa

kun poliisihallitus nyt siis kuuluu tietysti sisäasiainministeriön hallinnonalan organisaatioon ja siten sen strategisen ja poliittisen ohjauksen alaisuuteen on tämä selkeä edistysaskel

kun poliisiosaston ylijohdon tehtävät siirtyvät poliisihallitukselle niin sisäasiainministeriön poliisiosaston kaksoisrooli toisaalta strategisena linjaajana ja toisaalta operatiivisen toiminnan ohjaajana poistuu

keskusta on siirtämässä kunnilta merkittävän osan päätöksenteosta maakuntamallille ja sen jälkeen jäävät jäljelle torsokunnat joissa on pelkästään vain hallintoa ja hallintoa tekemässä päätöksiä

valtion ylimmän johdon uudelleenorganisointi yhtenäinen valtioneuvosto ministeriöuudistukset kaiken ovat keskustalaiset ampuneet alas

kyllä asia vaan on niin että tietojärjestelmiin jotka ovat keskeinen tekijä hätäkeskuslaitoksella on panostettu vasta tällä hallituskaudella

tänä vuonna on käyty keskustelua aiheesta mutta teidän edustajienne taholta ei kannatusta ole tullut ministeriöuudistuksen tekemiseen

siihen iänikuisen vanhaan järjestelmään mikä oli auttamattomasti vanha jo rajamäen aikana tulee panostus ja korjaus vasta nyt

lääninhallitusten poliisiosastojen jäädessä pois tämä tietysti luonnollisesti tarkoittaa hallintorakenteiden madaltumista ja näin toivoisin lähentää poliisijohtoa kansalaisiin nähden niin kuin hallituksen esityksen tavoite onkin

arvoisa rouva puhemies

työttömien poliisien määrä on vähentynyt viime hallituksen jäljiltä

toivon että se myöskin poistaa byrokratiaa ja sen takiakin sitten tämä alueorganisaation toimiva malli on tietysti tärkeä onnistuessaan

poliisiherrojen määrä on vähentynyt olemme siirtäneet kentälle lisää poliisimiehiä

poliisiyksikköjä jatkossa olisivat siis poliisihallitus sekä sen alaiset valtakunnalliset yksiköt keskusrikospoliisi suojelupoliisi liikkuva poliisi poliisiammattikorkeakoulu poliisin tekniikkakeskus sekä sitten myöskin nämä paikallishallintoviranomaisen alaiset poliisilaitokset

kun ne ovat jatkossakin valtakunnallisia yksiköitä nyt sitten poliisihallituksen alaisia toivon että tehtävien määrittelyn myötä vaikka niihin ei ehdotetakaan mitään muutoksia mutta kun kuitenkin käynnissä on organisaatioon kohdistuvaa muutosta ja kehittämistä ja hallintorakenneuudistusta nämä edellä mainitut valtakunnalliset yksiköt selkeästi säilyttävät oman valtakunnallisen asemansa suhteessa paikallispoliiseihin ja ajaa ja

ilman unohtamatta tietystikään yhteistyön tekemisen tarvetta ja määrän lisäämistäkin mutta tämä valtakunnallinen status tulisi myöskin jatkossa olemaan yksi selkeä asia

olen tyytyväinen siitä että yhä edelleen liikkuvan poliisin olemassaolo ja rooli tämänkin muutoksen jälkeen on ainahan siitä on keskusteltu onko liikkuva poliisi semmoinen poliisin valtakunnallinen yksikkö jonka toiminta tulisi kenties sulauttaa joihinkin toisiin aluepoliiseihin tai muihin vastaaviin ihan keskeinen se on yksi valtakunnallinen yksikkö

tähän ed

lauri oinosen esille nostamaan asiaan juuri valiokunta hyvin useissa eri yhteyksissä niin ensimmäisen vaiheen osalta kuin tämän toisen vaiheenkin osalta kiinnitti huomiota ja nimenomaan rahapelaamisen erinäisten seurannaisvaikutuksien haittojen vähentämiseen

näin ollen valiokunta onkin päätynyt siihen myöskin omalta osaltaan että julkisen vallan ohjauksessa olevaa yksi yksi nokosia estämään olevan yksinoikeusjärjestelmän kautta parhaiten pystytään estämään ja ehkäisemään pelaamisesta

keskustellaan paljon siitä tulisiko se yhdistää uuteen itä uudenmaan poliisiin entinen vantaan poliisi joka nyt on laajentunut tänne itä uudellemaalle paikallispoliisin alaisuuteen

yhtä yksityiskohtaista käsittelyä eduskunta hyväksyy lakiehdotusta sisälly kaukaisena

mutta henkilökohtaisesti näen niillä kokemuksilla joita minulla tästä asiasta on että pidän järkevänä sitä että helsinki vantaan poliisi on liikkuvan poliisin alaisuudessa tämmöisen erikoisyksikön alaisuudessa joka on valtakunnallinen

synergiaa paikallispoliisin työhön mielestäni omalla kokemuksellani havaittuna ei ole löydettävissä

elikkä hyvä niin

kommenttina poliisin tullin ja rajan yhteistyöhön todettakoon se että hallintovaliokunnan käsittelyssä on parasta aikaa mietinnön tekeminen tästä asiasta ja se odottaa itse asiassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa

näin toivon että mietintö sisällään pitää ja tätä yhteistyötä merkittävästi selkeyttää parantaa ja lisää

herra puhemies

arvoisa puhemies

pentti oinosen puheenvuoron ensimmäiseen osaan yhdyn elikkä siihen että pelkästään aselailla ei tätä asiaa hoideta elikkä ylipäätään turvallisuutta ja aseturvallisuutta tässä yhteiskunnassa mutta kyllä aselaillakin on merkitystä

sen takia aselakia ollaan muuttamassa että lisätään aseturvallisuutta ja selkeästi vähennetään käsiaseiden saannin mahdollisuuksia

pitkän ja perusteellisen selvityksen jälkeen asiantuntijoita on kuultu päästään tilanteeseen että on mietintö edessä mietinnöstä on kenties muutamia eri vaihtoehtoja mutta lopulta kuitenkin tilanne on niin että ollaan valiokuntahuoneessa ja valiokunta yhdessä päättää